mutta mikäli on ongelmaa siinä että jutut kestävät pitkään ja on ruuhkaa niin kyllä suomen valtiolla on varaa myös tarvittaessa lisätä tuomareitten määrääkin

arvoisa puhemies

aiemmin on tehty päätös nuorten yhteiskuntatakuusta ja nyt tässä kehysriihessä annetaan lisävaroja oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen paikkoihin

myös työn ja perheen yhteensovittamiseksi on tehty hyviä toimenpiteitä

haluaisin nostaa esiin myös asuntoministeri krista kiurun tekemän asuntopoliittisen ohjelman millä pystytään vastaamaan siihen että varsinkin tänne kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle saadaan kohtuuhintaisia vuokra asuntoja

arvoisa rouva puhemies

valtion tuottavuusohjelmaa aiotaan jatkaa aiemmin päätetyllä tavalla huolimatta siitä että tuottavuusohjelmasta on tullut käyttöön vain yksinkertaistettu versio jossa valtionhallinnon työvuosia on mekaanisesti vähennetty

arvoisa puhemies

heidän palkkansa ja työehtonsa ovat heikentyneet mutta valtion laitoksen maksama korvaus yritysten palveluksista on silti isompi kuin jos työ olisi tehty omana työnä

kysynkin nyt onko tämä sitä vanhasen linjaamaa loogisen polun kulkua

tiedämme kaikki että kuntien talous on heikoilla jäillä

edellä mainitut lakimuutokset eivät ole kuitenkaan vähentäneet pikaluotoista aiheutuvia ongelmia ylivelkaantuminen on jatkunut ja pienlainojen määrä on kasvanut

arvoisa ministeri kysyn

tuula väätäinen piti erittäin hyvän puheenvuoron ja haluaisin tukea häntä siinä ja todeta että puhutaan paljon rakenteista ja niitten korjaamisesta ja puhutaan paljon hoitotyöstä mutta haluaisin viestittää sen että meillä on todella ammattitaitoinen henkilökunta ja minä toivoisin että tämä henkilökunta otetaan myös käyttöön ja heidän osaamisensa ja tietonsa jotta näitä rakenteita ja palveluketjuja saadaan parannettua

arvoisa puhemies

eli tämä työterveyshuollon kehittäminen on tässä valiokunnan mietinnössä nostettu esiin

lisäksi todetaan

on välttämätöntä että mietitään sosiaalista luototusta ja näen kaikista parhaimpana vaihtoehtona sen että sosiaalinen luototus on yhdessä kuntien sosiaalitoimien kanssa

mikäli panostetaan tähän työelämän laatuun niin sillä myös vähennetään sairauspoissaoloja ja työssä viihdytään ja jaksetaan olla entistä pidempään

arvoisa puhemies

mutta työ ja tasa arvovaliokunnassa myös keskusteltiin paljon ja mainitaan tässä lausunnossakin tämä työttömien terveydenhuollon järjestäminen

olen erittäin harmissani siitä että monesti myös erilaiset sairaudet johtavat siihen ettei ole sitä harkintaa näitten pikaluottojen ottamisessa

monesti kyseessä ovat mielenterveyspotilaat ja toivoisin että heidän asemaansa pystyttäisiin myös vahvistamaan jotta he eivät jää pikavippien lainaongelmiin taloudellisiin vaikeuksiin

se tukisi sitä että he pystyisivät palautumaan takaisin työelämään kun se fyysinen ja psyykkinen kunto kohenisi työterveyshuollon piirissä ja siellä ollessa niin että kaikin puolin kannatettava uudistus

tällä lakiesityksellä pyritään siihen että tietojärjestelmät ja tietojen kirjaaminen olisivat sosiaalihuollossa yhdenmukaisia

lakiesityksessä esitetään säädettäväksi sosiaalihuollon työntekijän velvollisuus kirjata ja tallentaa sosiaalihuollon asiakastiedot määrämuotoisiin asiakirjoihin

uudistuksen myötä tiedonsiirto on entistä sujuvampaa ja se parantaa myös potilasturvallisuutta ja palvelun laatua sekä yhtenäistää tietojen kirjaustapaa

mutta valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen että jatkossakin työterveyshuollon erikoislääkäreistä on pulaa ja se johtuu siitä että lähivuosina tapahtuu eläköitymistä ja se pahentaa tätä nykyistä henkilökuntapulaa entisestään

tämä muutos mahdollistaa sen että kansaneläkelaitos ja väestörekisterikeskus voivat toteuttaa valtakunnallista sähköistä sosiaalihuollon asiakasasiakirja arkistoa

tämä uudistus mahdollistaisi sen että terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi mahdollisuus toimittaa kirjoittamansa lausunnot ja todistukset sähköisesti kohdennetulle vastaanottajalle esimerkiksi sairauslomatodistukset

arvoisa puhemies

viitamiehen tekemää hylkäysesitystä

hallituksen esitys sisältää adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamisen ja adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisen

hallituksen esitys laiksi sipoonkorven kansallispuistosta on erittäin kannatettava ja odotettu sekä iloinen asia

hankkeella turvataan alueen luonto ja virkistysarvot sekä varmistetaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen lisääntyvien kävijämäärien ja asuntorakentamisen paineessa

sosiaali ja terveysvaliokunta esitti lausunnossaan lakivaliokunnalle että uuteen lakiin tulee kirjata maininta siitä että kaikissa alaikäisen lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä ja muissa toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu

tarkastusvaliokunta on tehnyt hyvää työtä ja kiinnittänyt huomiota muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon sektorin lainsäädännön laadussa ilmenneisiin ongelmakohtiin

huomiota on kiinnitetty muun muassa lakien tulkinnanvaraisuuteen oikeudellisten velvoitteiden vaikuttavuuteen ja vaikutusarviointien käyttöön lainsäädän tötyössä

sipoonkorven kansallispuiston perustaminen mahdollistaa sen että nuuksion kansallispuiston ja meikon luonnonsuojelualueen muodostama metsäalueiden ja eheiden kallioalueiden verkosto säilyy

adoptioneuvonta on myös mahdollista keskeyttää jos adoptioprosessin aikana todetaan että adoptio ei ole lapsen edun mukaista

on erittäin tärkeää että adoption vahvistamisen jälkeen myös jälkipalveluja annetaan monipuolisesti jotta erilaisiin mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua hetimmiten

arvoisa puhemies

nykyisen pilkkonaisen ja monimutkaisen maksukattojärjestelmän uusiminen ja yhtenäistäminen olisi hyvin tärkeää jo tämän vaalikauden aikana

on erittäin tärkeätä että uusia kansallispuistoja perustettaessa huolehditaan siitä että metsähallituksella on riittävästi määrärahoja henkilöstön palkkaamiseen jotta kansallispuiston alue tulee hoidettua sääntöjen mukaisesti

tuomioistuin voisi vahvistaa aikaisemman vanhemman ja adoptiovanhempien tekemän sopimuksen lapsen oikeudesta tavata vanhempaansa tai pitää heihin muulla tavalla yhteyttä

tämän hallituksen esityksen myötä voidaan säilyttää tämä eheä luontokokonaisuus aivan pääkaupunkiseudun läheisyydessä

olen yhtä mieltä siitä että asiakasmaksujärjestelmän pikainen modernisointi yhdenmukaistaminen sekä läpinäkyvyyden lisääminen tulisi toteuttaa pikaisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt on puhuttu paljon vanhuspalvelulain henkilökuntamitoituksesta mutta lakihan sisältää sen että jokaiseen kuntaan ja vanhustenhoitopisteeseen pitää tulla osaavaa henkilökuntaa geriatrian osalta ja samoin kuntoutuksen osalta

haluan korostaa vielä sitä että kyllä se hoitotyö on hyvin suunniteltua ja ennakkoon mietittyä

ihan selkeästi jos on niin että hoitotavoitteet ovat erilaiset että ne eivät pysty vastaamaan esimerkiksi hoitohenkilötarpeeseen niin kyllä se vaan nykypäivänä on niin että ei hoitohenkilökunta sitä hyväksy vaan siinä vaiheessa sanotaan että hoidon vaatimukset ovat nämä ja nämä ja emme kykene niitä yksinkertaisesti toteuttamaan tällä henkilökuntamitoituksella

jos keskustalaisilla on huoli tästä henkilökuntamitoituksesta ja sen riittävyydestä niin teillä on hyvät mahdollisuudet jokaisen toimia siellä kotikunnissanne valtuutettuina ja päätöksentekijöinä että huolehditte että teette valtuutettuina valtuustossa asiasta päätöksiä

kunnissa on vielä korjaamattomia homekouluja toteuttamista odottavia liikennehankkeita sekä paljon tarpeellisia investointihankkeita joiden toteuttaminen on kiinni valtionavun saannista

tosin jo aiemmin päätetyt elvytystoimet jatkuvat vielä joiltain osin ensi vuonna mutta niiden vaikutukset kokonaistuotantoon ovat vähäiset

täytyy jatkaa tuosta mihin ed

se on kyllä suuri puute tässä metropolipolitiikkaselvityksessä että tähän asiaan ei ole kiinnitetty huomiota

monet muistavat vielä hyvin kuinka kokoomus oli työväenpuolueen edustaja ja heilutti työrukkasia

arvoisa puhemies

mutta seuraava slogaani meillä oli että palveluja yli kuntarajojen ja niin me kehitimme palveluita niin että esimerkiksi osittain terveyspalveluita saa yli kuntarajojen ja myös kirjastopalveluita

monet nuoret joutuvat odottamaan työllistämissuunnitelmien tekemistä ja sen myötä aktivointitoimenpiteitä joiden avulla olisi mahdollisuus lyhentää nuorten työttömyysaikaa

maankäyttö asuminen liikenne suunnitellaan yli kuntarajojen ja niin edelleen

jos olemme seuraavassa hallituksessa tärkeä sitoumus on nollatoleranssi nuorisotyöttömyyteen

mutta ainut ongelma tässä on aina joskus matkassa että vaikka kunnalla olisi kuinka haluja rakentaa ja kaavoittaa niin monesti käy niin että siinä vaiheessa kun kaava on valmis ja se on nähtävillä tulee valituksia

tietysti meillekin oli tärkeää se että me keskityimme asuntopolitiikkaan liikenteeseen ja palveluihin

arvoisa puhemies

valitusten aika on suhteettoman pitkä ja se viivästyttää sitä asunnon rakentamista huomattavasti ja saattaa olla niin että samasta kaavasta valitetaan useammankin kerran

pidän erittäin tärkeänä asiana että tämä metropolipolitiikkaohjelma lähtee nyt liikkeelle

me tarvitsemme kyllä yhden keskeisen metropolialueen ja sen myötä saamme sitten sitä hyvinvointia laajennettua koko suomen alueelle

arvoisa puhemies

junan käyttö ja matkustajamäärät ovat lisääntyneet jatkuvasti

onko mitään tapaa miten tätä kaavavalitusprosessia voitaisiin nopeuttaa kun on kumminkin yhteiskunnan kannalta tärkeä asia eli edullisten vuokra asuntojen rakentaminen kyseessä

mutta jos miettii sitten miten hirveän monta erilaista kuntaa tällä alueella on mikä on minun mielestäni rikkaus ja näitä kuntia on kehitetty vähän eri lailla niin sitä pitäisi myös arvostaa

liikenne ja viestintäministeriön suunnitelmat supistaa palvelutarjontaa ovat vastoin kaikkia yhteisesti sovittuja linjauksia niin asuntopoliittisen aiesopimuksen kuin ilmastopolitiikankin osalta

ei voida ajatella että jostain metropolihallinnosta katsotaan suurin piirtein kaavakartalta ja ruvetaan kaavoittamaan esimerkiksi koko keski uudenmaan aluetta ja sanotaan mihin rakennetaan mitäkin

nyt hallitusriihessä esitetty junavuorojen supistaminen on suuri takaisku alueen asukkaille ja työnantajille sekä koko uudenmaan metropolialueen kehitykselle

perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa tivattiin uudelta hallitukselta aitoja ja vilpittömiä tekoja ja niitä pitäisi tehdä vielä ihan tosimielessä

arvoisa puhemies

liikenteen osalta on tietysti hyvä jos saadaan kehitettyä joukkoliikennettä sillä tällä hetkellähän se on tosi surkeaa esimerkiksi keski uudenmaan kuntien osalta eli joudutaan käyttämään hyvin paljon henkilöautoa ja tukeutumaan siihen niin joukkoliikenteen kuin työmatkaliikenteenkin osalta

olin jo pois lähdössä mutta sitten kuulin kun hän esitteli lakialoitteensa ja kun se oli niin mielenkiintoinen ja hyvä niin piti palata vielä tänne täysistuntoon

täytyy kysyä nyt teiltä eivätkö teidän mielestä ole aitoja tekoja että hallitus valmistelee vanhuspalvelulain jolloin jokainen ikäihminen saa riittävän hoivan ja turvan että tulee nollatoleranssi nuorten työttömyyteen nuoret eivät jää tyhjän päälle niin kuin aikaisemmin vaan kolmen kuukauden sisällä heillä on työpaikka opiskelupaikka tai joku muu aktiivinen työvoimapoliittinen toimenpide

narkolepsia on krooninen unihäiriö jolle on ominaista päivittäin ilmenevä pakonomainen nukahtaminen paikallaan ollessa tai unikohtaukset odottamattomissa tilanteissa kuten syödessä kesken puhumisen tai kävellessä

arvoisa puhemies

tällä hetkellä meillä on niin suuri määrä työttömiä ihmisiä että jos esimerkiksi tämän lakialoitteen perusteella voidaan ajatella että kerätään rahaa jollekin yrittäjälle jolla ei ole riittävää pääomaa mutta on hyvä idea miten hän voisi luoda uusia työpaikkoja suomalaisille niin jokainen uusi työpaikka olisi tervetullut

kerava järvenpää ja jokela ovat raideliikenteen läheisyydessä mutta niittenkin ympärillä on paljon pieniä kyliä joista ei ole mahdollisuutta raideliikenteen piiriin päästä

oli erittäin mukava kuulla että liikenneministeri kyllönen on huolissaan väylien kunnossapidosta ja pitää sitä erittäin tärkeänä asiana